kuitenkaan teidän omassa vaihtoehtobudjetissa te ette esitä sentinkään latia pienyritysten verotuksen huojentamiseksi

lyhyesti turkuun on paitsi lisätty voimavaroja sinne on myöskin siirretty erityisesti nämä innovaatiorahoitusratkaisut niin että ne hoidetaan sieltä suoraan toisin kuin missään muualla maassa juuri sen takia että katsotaan että se monesta syystä on perusteltua vastattaessa niihin haasteisiin joita siellä on

minäkin korostan sitä seikkaa että maakuntakaava kuitenkin edelleenkin pysyy ohjaavana kaavana myös tämän yleiskaavoituksen ja sille rakentuvan rakennusluvan osalta että vallattomuuteen tässä ei ollenkaan mennä

todellakin euroopan kuvaan on astunut verokilpailu jossa kilpailussa eri tulolajit eräissä maissa käsitellään verotuksessa ihan eri tavalla

tämä hölmö ratkaisu pitää ensi tilassa kyetä korjaamaan

eduskunta hyväksynyt hallituksen esitykseen saa kuusitoista kautta kaksituhattaviisitoista vergnen sisä

se ohjelma on kyllä päättynyt ja nyt olen hivenen pahoillani siitä että sille ei ole tullut vastaavaa jatko ohjelmaa joten jos edustaja thorsin puheenvuoro tarkoitti sitä että tällainen jatko ohjelma tarvittaisiin niin hyvä

oikeastaan yhdessäkään maassa ehkä irlantia lukuun ottamatta ei ole olennaista paranemista oikeastaan minkäänlaista paranemista tapahtunut

toisekseen sijoittajavastuu

on lupailtu että se korjataan

mitä te nyt sanotte kun te olette päättänyt jättää pääministerin tehtävät monet teidän kolleganne ovat päättäneet jättää hallituksen koko suomenkin mitä te nyt sanotte muuttuuko tilanne nyt

mutta kysymys nyt hallitukselle

teidän ervv muutoksenne ja kreikka sopimushan tarkoittavat nyt sitä että suomalaisen veronmaksajan piikkiin mennään nyt ottamaan myöskin sen italialaisen sijoittajan kreikka vastuut tilanteessa jossa italia ei itse enää kanna niitä vastuita lainkaan

arvoisa puhemies

vielä kertaalleen

näitä toimia tukevat jo aikaisemmin helmikuussa tänä vuonna hallituksen linjaamat toimet energiatehokkuuden parantamiseksi

näiden kahden turpeen ja puun koska niitä yleensä käytetään yhdessä niitten seoksen kilpailukyky taas suhteessa kivihiileen haluttiin varmistaa niin että aina tämä kotimaisen bion seos on kilpailukykyinen nimenomaan ulkolaiseen kivihiileen verrattuna

on ihan totta että ne rahat mitkä budjettiin tälle vuodelle on merkitty eivät riitä tukityöllistämisen eivätkä siihen koulutustuen kysyntään siihen tarpeeseen mikä kentällä on ja tästä syystä hallitus on jo kehysneuvottelujen yhteydessä käymässään keskustelussa todennut että hallitus sitoutuu siihen että näitä määrärahoja lisätään

keskusta edellyttää omassa lausumassaan että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suomen metsänielun tunnustamiseksi jatkossa luonnontieteellisten tosiasioiden mukaiseksi jolloin suomen metsät muuttuvat päästöjen aiheuttajasta päästöjen nielijäksi niin kuin asian oikea laita on

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

näillä perusteilla arvoisa puhemies tätä hylkyä tässä perustellaan

varmasti koko suomi muodostaa yhden tämmöisen ison matkailullisen brändin

ei meillä ole edellytyksiä mennä sanelemaan yhtiöille jotain sellaista joka sen yhtiön liiketoiminnan kannalta on vastoin sitä yhtiön johdon sille yhtiölle asettamia tavoitteita tai ratkaisuja jotka merkitsevät yhtiön siellä viivan alla sellaisia negatiivisia lukuja jotka ennen pitkää voivat vaikeuttaa koko tämän yhtiön ylipäänsä sen yhtiön pitemmän tähtäyksen selviytymistä

vielä en malta olla sitä sanomatta että monien muiden seikkojen ei niinkään kaavoituksellisten seikkojen vaan myöskin tällaisten ympäristönsuojelullisten asioitten kohtuudella ja järjellisesti huomioon ottaminen on nyt näitten hankkeitten eteenpäinviemisessä tärkeä asia

arvoisa puhemies

kansantuote kasvoi kahtena vuonna peräkkäin kunnes te tulitte rattiin ja käänsitte sitä väärään suuntaan

näihin rakennemuutosongelmaisiin seutuihin tai paikkakuntiin kohdistuu tietysti paljon nyt toiveita että ne hyväksyttäisiin tällaisen erityisen menettelyn piiriin

eduskunnan pitkäaikainen jäsen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja suomen pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja alan oppikirjojen kirjoittaja alan opettaja sekä htm että kht henkilö joka muutaman vuoden kuluessa pääsi tuon tilintarkastustuomioistuimen tärkeimmän jaoston puheenjohtajaksi olavi ala nissilä

yhteisöveroa todellakin kevennetään ja energiakustannuksista aiheutuvaan taakkaan lupaatte että energiaveroleikkuri otetaan käyttöön ja hyvä näin

arvoisa puhemies

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemänssä asia käsitellä vuohenomainen solisvaliokunnan mietintö numero kolme kaksituhattaviisitoista valtiopäiviltä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toisesta taskusta otetaan ja toiseen taskuun työnnetään

nyt ei ole hylyn esittämisen aika mutta koko mietinnön keskeinen sisältö vastalauseineen on tässä

havainto tässä on että paljon tapahtuu mutta hallituksen vuosikertomuksesta ei käy ilmi se olennainen eli mitä tuloksia näissä tietohankkeissa on saatu aikaan tai miten nämä kustannukset ovat kehittyneet suhteessa saatuihin hyötyihin joten odotamme että tässä suhteessa hallitus tulee ensi vuonna palaamaan asiaan

me olemme kaiken lisäksi perustaneet sinne erilliset organisaatiot jotka vastaavat niiden ihmisten jotka ovat vaarassa joutua työttömäksi tai joutuvat työttömäksi edelleensijoittamisesta ja erikseen on myöskin orgaani joka ottaa vastaan niitten yritysten edustajia joilta asiakkuus häipyy kun stxn toiminta vähenee

tavoiteltavat muutokset edellyttävät että julkinen sektori elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta yhdessä sitoutuvat visioon ja pyrkivät samaan suuntaan

pitäisi saada nopeita ratkaisuja joilla avataan tie ulos eurosta niille jotka eivät pysty elämään yhteisten eurosääntöjen mukaisesti ja jättää se luja ydin jos sitä vielä enää ja kohta on ylipäänsä olemassa ja rakentaa sen varaan se yhteinen euro tulevaisuudessa

tuleeko vihdoin viimein totta että pääsemme muun maailman mukaan ja jos pääsemme mihin tekijöihin tällä kertaa sitten tuo muiden mukaan pääsy voisi perustua

nyt alkaa neljäs vuosi perä perää suomen nykyaikaisen taloushistorian aikana ensimmäisen kerran jo neljättä vuotta perä perää suomen kansantuote laskee työttömyys sitä myötä kasvaa ja valtionvelka lisääntyy

mutta kyllä tulkinta en tiedä miten nyt ministeriössä tänä päivänä katsotaan ainakin joku aika sitten oli vielä siitä mitä tällä lailla nyt haetaan se että tämän lain mukaan jos se olisi ollut voimassa aikanaan kun teliasonera oli vaarassa mennä ulkomaille tämän lain kirjoittamistavan mukaan tämäntapaiseen kauppaan myös voitaisiin puuttua

nyt ihan viime päivien aikaan on tullut aika monta sellaista paikkakuntaa missä on syntynyt vähintään sata työtöntä tai missä on syntymässä tai tulossa vähintään sata työtöntä

tämän lisäksi sitten ovat nämä alueelliset yhteistyökokonaisuudet joista äsken mainitsin yhden elikkä tämän pohjoisen alueen mutta niitä on kolme muutakin

mitä tästä seuraa

pääomaverokantaa kiristetään ja pienet yritykset eivät saa energiaa veromaa leikkuria pienehköt yritykset eivät energiaveroleikkuria niin kuin kaikki tiedämme

useat eurooppalaiset maat siirtävät varsinaista innovaatiotoimintaa joka on sitä kaikkein arvokkainta toimintaa hollantiin ja tulouttavat ainakin sen toiminnan tulot mitkä siitä syntyvät hollannin kautta

on törmätty tilanteisiin että jos merikotka on monen monen viime vuoden aikaan näkynyt joillakin alueilla niihin on nyt sitten piirretty eräiden toimijoiden toimesta monen kilometrin ruudut

arvoisa hallitus

myös niissä toimissa joita siis nyt on jo linjattu toimiksi energiatehokkuuden vähentämiseksi on kysymys aika suurista luvuista

te olette päättäneet heittää syrjään tämän huippuasiantuntijan joka on suomen edun ja euroopan unionin yhteisten varojen valvonnan kannalta aivan erinomainen henkilö heittää syrjään tämän huippukaverin ja poliittisin perustein hänen tilalleen repiä sieltä tällaisen ville itälän

arvoisa puhemies

se on aika paljon ja jos hallitus siihen päätyy hallitus ei ole asiasta vielä päätöstä tietystikään tehnyt jos hallitus siihen päätyy niin sillä päästäisiin siihen että suurin piirtein sama taso koulutustuen taso ja tukityöllistämisen taso voitaisiin myös loppuvuoden aikaan ylläpitää kuin on alkuvuoden aikaan ollut siitä huolimatta että työttömyys on lisääntynyt

nyt suomen osuus on kohtuuttoman suuri ottaen huomioon ne sijoitukset ja riskit mitä on synnytetty taakse jääneitten vuosien aikaan

jaakonsaari siellä on muun muassa iso kaivoshanke jonka pystyyn panemista hallitus on jo tähän saakka edistänyt ja on jatkossakin mukana hankkeissa joilla luodaan edellytyksiä siihen että tuo kaivostoiminta voi siellä hyvin ja menestyy

lisäksi vielä aluekehitysrahoista jotka ovat yritysten kehittämisen kannalta tärkeitä tai tutkimus ja kehittämisrahoista molemmista leikataan erittäin merkittävästi

kaikki alueet eivät ole kovin herkkiä ja valmiita tähän yhteistyöhön ja meillä on ollut myönnän siellä koillismaan ja muun pohjoisen alueen kesken vähän vaikeuksia saada näitä alueita yhteistyöhön ja huomeniltana yritän mennä patistelemaan seuraavan kerran näitä osapuolia entistä tiiviimpään yhteistyöhön

arvoisa puhemies

ja jokainen ymmärtää että kun merikotkia alkaa pohjolassa olla todella paljon niin niitä ruutuja jonneka ei sitten lainkaan pääsisi alkaa olla tuolla rannikkoalueilla vieri vieressä ja se vaikeuttaa näiden puistojen tai yksittäisten tuulimyllyjen rakentamista semmoisille järjellisillekin alueille

elikkä puunkin tukea vähennettiin mikä käytännössä tarkoitti sitä että puuta ja turvetta käyttävän energialaitoksen kannalta tämä seos kävi heikommin kilpailukykyiseksi kivihiileen verrattuna

nämä toimet mihin äsken viittasin uusiutuvan energian lisäämistoimet ja sitten myöskin ydinvoiman tarjonnan lisääminen merkitsevät sitä että suomi ottaa todella erittäin mittavan vastuun globaalin maailmanlaajuisen velvoitteen päästöjen vähentämisen toteuttamiseksi täällä suomessa

arvoisa puhemies

minusta on ilman muuta selvää että jos tupakka keksittäisiin tänään se olisi ilman muuta kielletty hyödyke jos sitä nyt ylipäänsä hyödykkeeksi voisi sanoa

eli vaikka toimiala ei likimainkaan ole sitä samaa kuin mikä se on voimassa olevassa laissa niin uudessa tämäntapaiset toimialat nyt ovat kyllä tämän menettelyn piirissä

me olemme panneet näitten viime vuosien aikaan ison määrän miljoonia niitten korvaavien työpaikkojen luomiseksi ja paljon on myös uusia työpaikkoja sinne syntynyt

tänä vuonna valiokunta otti yhden teeman erityisen perusteellisesti läpi katsottavaksi ja se koski tätä savonlinnan opettajankoulutusta ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja sitä mitä yleisempiä johtopäätöksiä tässä on syytä tehdä

kysymys kuuluu

mitä tulee tähän kysymykseen niin kun täällä ed

voisitteko te vielä jotenkin niin kuin luovasti kehittää toimia joilla ihan oikein myös pienten ja joskus keskisuurtenkin yritysten tietä nyt näissä oloissa tasoitetaan

mitä vielä tulee sitten näihin työllisyysmäärärahoihin ja niin kuin ministeri katainen sanoi niitä käytetään nyt tarkoituksenmukaisemmin ja nyt kun taakse jääneen vuoden aikaan on ollut hyvä työllisyyskehitys ei ole tarvittu kaikkea sitä rahaa mikä niihin tarkoituksiin on alun perin suunnattu

hyvä mies mutta ei hän tämän asian asiantuntija ole

yhtyen siihen mitä edustaja tölli täällä jo aikaisemmin sanoi kunta ja palvelurakenneuudistus on todella iso uudistushanke hallituksen omissa prioriteeteissa

tämän seurauksena kivihiili alkoi virrata maahan moniin suomen polttolaitoksiin ja puun ja turpeen yhteiskäyttö väheni suhteessa kivihiileen

mutta tauti on tällä hetkellä sen verran vakava että ne lääkkeet mitä te esitätte eivät meinaakaan riittää kasvun aikaansaamiseksi työllisyyden parantamiseksi

nyt yritetään saada semmoinen järjellinen yhteisymmärrys ympäristöjärjestöjen luonnonsuojelujärjestöjen ympäristöhallinnon ja tuulivoimarakentajien kesken että löytyy sopu kirkko keskelle kylää sillä tavalla keskelle kylää että se turvaa paitsi biodiversiteetin myöskin luonnon monimuotoisuuden ja näitten suojelua tarvitsevien lintujen ja muiden mahdollisuudet elellä täällä meillä

tämä käytiin lävitse kuulemalla sekä opetusministeriötä että itä suomen yliopistoa että sitten tätä savonlinnan opettajankoulutusyksikön johtoa ja myös sitten tutustumalla asiaa koskeviin muihin selvityksiin muun muassa pellervon selvitykseen tämän opettajankoulutuksen lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista

jos tähän päästään niin mielestäni kuitenkin lopputulos sitten on kohtuullisen hyvä ja vastaa niitä linjauksia mitä eduskunta muun muassa viime syksynä budjetin yhteydessä on kirjannut

sota hyväksy hallituksen yksi neljäkymmentäkahdeksan kaltevasta kiistatta valtiopäivien sisältyvien ensimmäinen live neljä lakiehdotuksen sisällöstä

minä toistan vielä sen että väitän että tämänkertaiset katastrofit kutsun niitä nyt sellaisiksi on hoidettu todella erinomaisella tavalla esimerkiksi täällä suur savon sähkön alueella

se myllää koko tätä alueellista ja paikallista hallintoa ja on kyllä tavattoman tärkeää että kaikille niille joilla on intressiä ja oikeastaan velvollisuuskin päästä sanomaan kaikesta siitä uudistuksesta heille todellinen tilaisuus tähän järjestyy

opposition toimesta on kahden vuoden ajan yritetty joku hallituspuolueennekin edustaja on kahden vuoden ajan yrittänyt sanoa hallitukselle että tämä oli väärä ratkaisu näin ei saa tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lisäys on hurja se merkitsee samalla toisaalta työtä nimenomaan monta kertaa työtä sinne missä sitä työtä ei kovin paljon tarjolla tällä hetkellä ole

mitä vielä tulee pääomaverotuksen korottamiseen jos se tehtäisiin niin voitaisiin olla kyllä varmoja ja vakuuttuneita siitä että merkittävät suuret tällä hetkellä suomeen yhteisöveroa maksavat yritykset tekisivät sen sen jälkeen jossakin muussa maassa

on ilman muuta selvää että nämä seikat huomioon ottaen tupakkaan pitäisi ottaa paljon kovempi ote koko euroopan unionin alueella ja näin ollen myöskin suomessa

se on se potti millä kainuun siellä itse määrittelemiinsä keskeisiin kohteisiin nyt valtiovalta resursoi ja niillä voimavaroilla yritetään kompensoida edes osa siitä menetyksestä mikä upmn seurauksena menetetään

tämä johtaa siihen että satoja miljoonia euroja vuodessa käytetään ulkomailta tänne kärrättävän kivihiilen rahoittamiseen kun vieressä suomalaista bioa ennen kaikkea puuta mätänee metsään

tämä tehdään paitsi sinänsä ihan hanskaten sitä ilmasto ja ympäristötodellisuutta minkä kanssa maailma on kasvokkain mutta osin myös itsekkäistä syistä sen takia että me näemme että energia ja ympäristöteknologiassa on suuria mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle

osan voidaan laskennallisesti katsoa seuraavan siitä että jatkossa tarkoitus on että suomi entistä suuremman osan käyttämästään energiasta aivan erityisesti sähköstään tuottaa täällä suomessa

arvoisa puhemies

nyt tässä keskusta esittää merkittävää askelta oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

selonteossa on hahmoteltu ensimmäisiä toimenpiteitä askeleita sanoisin luonnonvaratalouden kokonaisuuden kehittämiseen

me lähdemme siitä että kuntayhtymä on se joka järjestää sote palvelut alueittain pääsääntöisesti maakunnittain ja eri kunnat saavat edustuksensa siihen päätöksentekoelimeen joka järjestämisestä päättää

minä yritän vastata nyt

jos me haluamme että talous kasvaa on täysin kestämätöntä että työpanos vähenee

paras perintö jonka me voimme jättää on kaikin tavoin turvallinen yhteiskunta johon myös seuraavat sukupolvet voivat ja uskaltavat kiinnittyä ja luottaa

kun te olette tänä päivänä puhunut positiivisuuden merkityksestä kaiken kaikkinensa yhteiskunnassa onko hallitus nyt kuitenkin päättänyt ideologisista syistä yksinkertaisesti hylätä osan isänmaataan

kymmeniätuhansia niin monta tuhatta niin lyhyessä ajassa voitiin palauttaa ja niihin kotitalouksiin jotka jäivät motteihin kyettiin saamaan varsin nopeasti yhteys

suunta mikä tässä otetaan on se tärkeä asia

tämä ei riitä kaikkeen siihen mutta suurin yksittäinen potti äkillisen rakennemuutoksen potti mitä mihinkään paikkakuntaan on koskaan kohdennettu oli tämä potti

sanon suoraan siltä kokemukselta mikä minulle syntyi siitä vaiheesta kun palveludirektiivi aikanaan eussa säädettiin vielä kertaalleen

nyt tämä nykyinen hallitus on tunnustanut että tuo ratkaisu jolla heikennettiin edellisen hallituksen aikaan tehtyä päätöstä puun ja turpeen tuesta heikennettiin kataisen hallituksen toimesta nykyinen hallitus tunnusti ja se on väärä ratkaisu

kun täällä vähän arvioitiin sitä tarvittaisiinko vielä lisää tarvitsisiko hallitus kenties oppositiolta tukea niin minä sanon että ei tarvita enää

toinen asia minkä se samalla tuo mukanaan ja muassaan on se että sitä kautta saadaan rahaa moniin hyviin tarkoituksiin ainakin yhteen täällä mainittuun hyvään tarkoitukseen josta täällä on ollut paljon puhetta

yhdestätoista ensimmäisestä askeleesta jotka tuo selonteko sisältää mainitsen lopuksi tässä lyhyesti seitsemän

arvoisa puhemies